eli jos ostan traktorin nyt vielä tämän vuoden puolella niin minä saan sitä b kortilla ajaa mutta jos se traktori tulee minulle tammikuussa niin en enää saa

viestirykmentti alistetaan tietyllä tavalla panssariprikaatin alaisuuteen mutta samaan aikaan riihimäen varuskunta saa jopa lisää toimintoja kun muun muassa armeijan logistiikkakoulu muuttaa riihimäelle

palatakseni tuohon perusopetus paremmaksi ohjelmaan totesin tässä salissa viime viikolla että meillä on yksi maamme historian peruskoulumyönteisimmistä hallituksista ja siihen on helppo tänään vielä vahvistusta tälläkin puheenvuorolla tuoda

logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskus ja kenttälääkinnän valmiuskeskus muuttavat myös riihimäelle eli riihimäen varuskunnasta tulee tulevaisuudessa entistä vahvempi erikoisosaamisen keskittymä

pidän järkevänä sitä että hallintoa joka on sielläkin hyvin lähekkäin muutaman kymmenen kilometrin välein hattulan ja riihimäen välillä uudistetaan

olen miettinyt myös sitä vaihtoehtoa että mitä tulee esimerkiksi urheilukouluun ja lahdessa oleviin hämeen rykmentin tiloihin niin ainakin itse toivon että ennen kuin ratkaisut viedään käytäntöön tehdään vielä tarkistus siinä että nämä muutokset eivät aiheuta investointitarpeita sitten uusissa paikoissa ja se on hyvin oleellista

myös taiteen perusopetuksen joustavan perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan sekä vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen resursseja tulee tämä hallitus ensi vuonna lisäämään poikkeuksellisen paljon

kannattaa miettiä myös sitä voisiko tällainen panssariprikaatin ja riihimäen viestirykmentin tyyppinen ratkaisu olla myös yksi ratkaisumalli lahden hämeen rykmentille

myös tällä puolella toivon kun nyt tehdään erittäin suurta uudistusta näiden erikoisosaajien näkökulmasta että mietittäisiin vaikkapa kertaalleen niin että kun panssarisoittokunta loppuu ja sen tilalle tulee varusmiessoittokunta olisiko mahdollista miettiä niin että sen varusmiessoittokunnan rinnalla toimisi hivenen tavallista varusmiessoittokuntaa suurempi ammattisoittajien joukko

tällä pystyisimme takaamaan alueellisesti toiminnan läpi vuoden sillä varusmiessoittokunnan toiminta aika jää kuitenkin kohtuullisen lyhyeksi

varusmiessoittokunta on soittokuntoisena noin puoli vuotta ja tällä mallilla jossa ammattisoittajia olisi varusmiessoittokunnan rinnalla esimerkiksi noin kymmenkunta pystyttäisiin toimimaan huomattavasti tehokkaammin

ammatillisen koulutuksen lisääminen on myös yksi erittäin tärkeä painopiste näinä haastavina talouden aikoina

kun meillä on ministeri paikalla joka vastaa opintotuesta niin aivan lopuksi täytyy nostaa esiin ja kiittää myös siitä että nyt opintotukeen on tulossa jälleen parannuksia

eli siellä on tärkeitä tarkistuksen paikkoja muun muassa näiden opiskelijoiden ruokapuolen asioiden parissa

tulevaisuudessa sitten opintorahan indeksiin sitominen tulorajojen tarkastelu ja varmasti tuo perheellisten opiskelijoiden tilanteen vahvistaminen ovat sellaisia arvostuksia jotka uskon että myös kulttuuriministeri stefan wallin nostaa aivan näiden uudistusten kärkeen

arvoisa puhemies

tässä salissa puhutaan kovin vähän urheilusta ja liikunnasta varsinkin siitä tulokulmasta kun tiedämme että suomalaisten itse aiheuttaman lihavuuden tai sen seurauksena tulevan diabeteksen hoitoon käytetään enemmän rahaa tänä päivänä kuin kunnat käyttävät kuntien liikuntabudjettien kautta liikuntaan

en missään tapauksessa tarkoita sitä kun puhuin itse aiheutetusta liikalihavuudesta että sitä ei olisi myös muunlaista ja diabetestäkin

kiinnitin samaan huomiota mihin edustaja turunen

myös vähän liikuntaa harrastavilla on jopa kaksi kertaa suurempi riski sairastua sydän ja verisuonitauteihin verrattuna säännöllisesti liikuntaa harrastaviin

myös me suomalaiset tutkimusten mukaan arvostamme sitä että suomalaiset pärjäävät huippu urheilussa ja me haluamme että meille tulee menestystä arvokisoissa

tämän puheenvuoron halusin ottaa vielä sen takia että tässä hallitusohjelmassa varsin laajasti käsitellään liikuntaa

nämä luvut siis ilmenivät pohjoismaiden ministerineuvoston papereista ja ovat tietysti valitettavaa ja surullista kerrottavaa

siinä on nostettu esille hyvin muun muassa liikkuva koulu ohjelman jatkaminen koululiikunnan lisääminen huippu urheilun tukeminen ja monikulttuurisuuden tukeminen urheilun avulla tässä muutamia mainintoja tuosta liikunnasta

pieni uhka itse asiassa isompikin uhka liikunnan ja urheilun näkökulmasta hallitusneuvotteluissa nuo menoleikkaukset saatiin torjuttua oli se että valtion taidemuseo aiotaan tämän hallitusohjelman mukaan muuttaa säätiöksi ja sen rahoitus siirtyisi veikkausvoittovaroihin

tämän jälkeen edelleen pelättiin että nuorisotyöttömyys tulee pahenemaan näistäkin luvuista

tämä on myös merkittävä uhka meidän hevosurheilulle ja hevostaloudelle jota arpajaisvoittovaroin toton kautta tuetaan

työllisyysluvut vahvistavat että nuorisotyöttömyyden torjunta tuottaa siis suomessa tulosta ja mikä parasta nuorisotyöttömyys laskee tällä hetkellä selvästi vielä muuta työttömyyttä nopeammin

erittäin merkittävää arvoisa puhemies on se että viime hallituskaudella jäihin jäänyt liikuntalain uudistaminen on nyt kirjattu tähän hallitusohjelmaan

en nyt tänään enää mene siihen kovin syvälle mutta se on jokaisen helpolla tutkittavissa mitä nykyhallitus on vajaan neljän vuoden aikana tehnyt opintotukikokonaisuuden eteen

teillä oli kaikki avaimet tulla hallitukseen ja lähteä kantamaan vastuuta ja tekemään uudistuksia

olemme puhuneet opiskelutakuusta että nuoret löytäisivät oman paikkansa mahdollisimman nopeasti

tämä tarkoittaa sitä että otamme aivan uudenlaisen otteen koko liikuntaan ja urheiluun niin kuin tuossa alussa totesin elämänkaariajattelulla mutta myös niin että me tunnustamme tuon huippu urheilun merkityksen

mutta se on kiistaton tosiasia että puolustusvoimat ovat itse määritelleet maanpuolustuksen kannalta tehokkaimmat ja heidän mielestään parhaat rakenteet

puheeni alussa kerroin että me suomalaiset tutkimustenkin mukaan arvostamme huippu urheilua ja haluamme että suomalaiset urheilijat menestyvät arvokisoissa

näin on toimittu

tämän hetken tiedon mukaan ensi vuonna suurempi osa työttömiksi jääneistä nuorista pääsee töihin koulutukseen tai tuettuun työhön ennen kuin tuo kolme kuukautta työttömyyttä on kulunut ja tämä on tietysti erittäin tärkeä tavoite ja siitä pitää pitää tiukasti kiinni

pääministeri katainen on todennut että heillä oli muun muassa kolme presidentin kanssa pidettyä ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kokousta joissa ei kertaakaan tehty poliittista harkintaa yhdenkään varuskunnan lakkauttamisen tai säilyttämisen puolesta

arvoisa puhemies

sen tavoitteena on luoda nyt kokonaan uusi toimintatapa huippu urheiluun uusi malli toimia ja tavoitteena on se että tämän vuosikymmenen loppupuolella tulokset alkaisivat myös tämän uudistustyön tulokulmasta näkyä

on hyvä että muun muassa veikkausvoittovarojen jakamisesta tuon jakosuhdelain mukaisesti halutaan pitää kiinni ja toivotaan että tuo liikunnan koulutuskeskuksille nyt sieltä osoitettu raha tulevaisuudessa rahoitetaan budjettivaroin niin kuin se pitäisi tehdä

sen lisäksi pääministeri katainen on todennut ylen aamu tvssä että puolustushallinnon virkamiehet eivät kertaakaan esittäneet ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kokouksissa esimerkiksi dragsvikin lakkauttamista

yleisesti ottaen avointen työpaikkojen määrä on viime kuukausina lähtenyt kasvuun jo lähes kaikilla aloilla

sellaisia asioita joita itse tässä työssä haluan esille nostaa ovat varmasti panostukset lasten ja nuorten valmennukseen ja ohjaukseen

oli myös hyvä kuulla ministeriltä että hän ottaa tuon todennäköisesti yhteiseksi kannaksemme muodostuvan kannan opettajankoulutuslaitoksiin vakavasti ja siitä tehdään laaja koko maan kattava selvitys ennen kuin yliopistojen hallitukset siinä toimenpiteisiin ryhtyvät

me kannamme totta kai sen vastuun että vaikeassa tilanteessa me olemme halukkaita laittamaan suomen talouden kuntoon

siihen pitää saada merkittävästi lisää ammattitaitoisia valmentajia ja valmennusta niin että näillä lapsilla olisi liikunnallisen elämäntavan omaksumisen lisäksi valmiuksia suuntautua myös jo nuorena kilpaurheiluun

miesten työttömyys on ollut laskussa jo muutamia kuukausia ja viime syksystä elokuusta lähtien myös naisten työttömyys on kääntynyt laskuun

ja edustaja jalonen mitä pidempään meidän maamme elää velaksi sitä epärehellisempää sitä epäreilumpaa se on meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme

arvoisa puhemies

lisäksi kaikessa valmennuksessa ohjenuorana pitäisi tulevaisuudessa olla nimenomaan liikkujan ja huippu urheilun näkökulmasta urheilijan etu niin että urheilija pääsisi valmentautumaan suomessa otollisissa olosuhteissa tai tarvittaessa ulkomailla ja hyvässä valmennuksessa perinteisten lajiliittojen ja urheiluseurojen hyvällä yhteistyöllä

perusopetuksen laatua on parannettu tällä hallituskaudella poikkeuksellisen paljon ja tätä työtä jatketaan

tässä oikeastaan muutamia ajatuksia tuosta liikunnan ja urheilun osuudesta

siihen aikaan syntyi myös käsite joka edelleen on vahvasti suomalaisessa yhteiskunnassa mukana eli syntyivät pätkätyöt ja muut voisi kutsua ainakin silloin epätyypilliset työsuhteet

kun kello meni jo yliajalle niin vielä aivan loppuun kuitenkin totean sen että on tärkeää että liikuntapaikkarakentamisesta pidämme hyvää huolta

meillä on suomessa tällä hetkellä paljon korjaustarpeessa olevia liikuntapaikkoja mutta myös painetta uusiin liikuntapaikkarakentamisiin ja erittäin myönteisenä niin kuin aiemmin jo totesin pidän myös tuota päätöstä olympiastadionin peruskorjaamisesta

arvoisa puhemies

erittäin positiivista ensi vuoden budjetissa on myös opintoaikojen nopeuttamiseen tulevat lukuisat toimenpiteet muun muassa lukiokoulutukseen nyt tuleva opinto ohjauksen pilottihanke joka toivottavasti seuraavalla hallituskaudella voidaan laajentaa kaikkiin suomen lukioihin ja samalla nostaa tuo lukiokoulutus nyt sitten seuraavaksi sivistyspolitiikan kehittämisen ja kehityksen keskiöön

sosiaaliturvaa ei ole vieläkään pystytty kehittämään sellaiseksi että se joustavasti täyttäisi esimerkiksi näiden ketjussa olevien pätkien väliin jäävän työttömyysajan

olisi hyvä että saataisiin nopeasti ratkaisu siitä millä tavalla nämä tilat saataisiin siirtymään heti tuon lakkautuksen jälkeen esimerkiksi kaupungin haltuun ja sitä kautta kehittämään sitä aluetta

se olisi itse asiassa aivan parasta rakennemuutostyötä sinne ja mielelläni kuulisin millä tavalla ministeri tässä on valmis etenemään ja myös siinä että meillä viime päivinäkin on tullut näitä verkkohyökkäyksiä

arvoisa puhemies

myös tämä budjetti tuo paljon ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville ja nuorille jotka tähtäävät sinne

toisille se on oma valinta mutta hyvin monelle se on myös pakon sanelema juttu ja sen takia tätä sosiaaliturvaa on kehitettävä

ne ovat nyt kohdistuneet mediataloihin ja niiden nettisivuihin mutta myös sähköverkkoon ja sellaisiin verkkoihin jotka saattavat lamaannuttaa tämän maan saattaa tapahtua hyökkäyksiä ja valmisteilla on tuo kyberstrategia

opiskelutakuu on yksi asia jota halutaan vahvistaa

nuorisotyöttömyyteen pitää edelleen panostaa ja satsata kaikki käytettävissä olevat voimavarat ja enemmänkin sillä jokainen nuori jonka me tästä yhteiskunnasta menetämme on meille kallis lasku

kysyisin millä tavalla tämä työ on etenemässä

meillä on alueita päijät häme kanta häme uusimaa joissa on hakijoita puolitoista jopa kaksi jokaista aloituspaikkaa kohden ja sitten paljon suomessa alueita joissa ei ole yhtään hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden

tämän keskustelun yhtäaikainen käyminen on tietysti hieman vaikeaa mutta se on kuitenkin rehellistä ja me tulemme tarvitsemaan jokaisen nuoren jokaisen työikäisen jokaisen työkykyisen työelämään

on tärkeää että pidämme nämä nuoret mukana työmarkkinoilla heti sieltä työuran alusta lähtien

ei se ole yhdenkään ammattioppilaitoksen alasajoa jos käyttämättömiä paikkoja siirretään vaikkapa vantaalle taikka lahteen missä niille on tarvetta

jos sen työuran ja työnteon arjen kadottaa siinä työiän alkuvaiheessa on hyvin vaikea enää saada siitä uutta otetta

arvoisa puhemies

edustaja kiuru kertoi että on odotettu eklta esitystä eklta ei ole edes haluttu esitystä

arvoisa puhemies

omasta mielestäni pisa tulokset vahvistavat vain sitä että meillä on tarve uudistaa säännöllisesti suomalaista peruskoulua

voisi kuvata niitä tuntoja mitä kreikan toiminta mielessämme herättää

olisi äärimmäisen helppo todeta että antaa kreikan murehtia yksin erotetaan heidät eurosta erotetaan eusta annetaan maan mennä konkurssiin

siellä esimerkiksi yksi tehtävä oli luetun ymmärtämisessä sellainen että piti osata tuota aineistoa käyttää ja etsiä sieltä tietoa ja tässä kymmenessä vuodessa on tapahtunut ei voi puhua dramaattista muutosta mutta muutosta kuitenkin suomalaisten lasten ja nuorten osaamisessa

tätäkin vaihtoehtoa eu johtajat pohtivat mutta parhaat asiantuntijat ovat vakuuttuneita että tämä tie olisi vielä monin kerroin pahempi meille suomalaisille joista meidän pitää ennen muuta kantaa huolta mutta myös koko euroopalle tietenkin puhumattakaan kreikasta ja kreikkalaisista

ei ole odotettu sakn esitystä ei sttkn esitystä ei akavan esitystä vaan on odotettu ainoastaan yhtä esitystä johon kaikki suomalaiset työnantajat ja työntekijät sitoutuisivat niin että tämä maa pelastuisi ja työpaikkoja saataisiin lisää eikä olisi niin kuin tällä hetkellä että meillä ollaan kuihtuvassa kierteessä työpaikkojenkin kohdalla

silloin on todella tarpeellista ei pelkästään puhua tuntijaosta vaan ennen muuta siitä mitä opetetaan ja millä tavalla opetetaan

maa ja ennen muuta sen johtajat ovat ajaneet kreikan täydelliseen ahdinkoon epärehellisyydellä itseään kohtaan omaa kansaansa kohtaan ja myös koko euta kohtaan

se lisää suomalaisen peruskoulun tasa arvoisuutta merkittävästi ja myös erittäin hyvä asia on se että taito ja taideaineisiin halutaan nyt kymmenen vuoden odotuksen jälkeen panostaa ja myös liikuntaan lisätä näitä tunteja

arvoisa puhemies

toivon arvoisa ministeri että määrätietoisesti etenette tässä tuntijakouudistuksessa ja oppisisältöjen uudistamisessa ja näin pidämme huolta meidän korkean koulutustasomme kruununjalokivestä perusopetuksesta

itse toivon että tulevaisuudessa niin perussuomalaisilta kuin keskustalta löytyisi valmiutta parlamentaariseen valmisteluun mutta ei parlamentaarinen valmistelu voi tarkoittaa sitä että mitään ei olla valmiita uudistamaan tai tekemään

olemme mekin yksin selvinneet olemme kantaneet vastuun olemme rakentaneet suomen niistä tilanteista joita esi isämme ja isoisämme ovat joutuneet kokemaan

eli pitää olla valmiutta silloin uudistaa pitää olla valmiutta tehdä myös vaikeitakin ratkaisuja ja tämän tyyppisiin asioihin valitettavasti teistä ei ole ollut

oikeastaan olisi mielenkiintoista kuulla kun edustaja jalonen te totesitte että puolustusvoimiin ei saa kohdistaa talouspaineita elikkä te olette sitä mieltä että puolustusvoimiin ei saa kohdentaa minkäänlaisia leikkauksia oletteko te sitä mieltä että yhtään varuskuntaa ei saa lopettaa

eero heinäluoman tapaan esimerkiksi reumasairaalaa ja kreikan lainaa toisiaan vastaan

kansa ymmärtää että jos annamme nyt kreikan syöksyä konkurssiin on tilanne suomessa huomattavasti huonompi

tilanne on sellainen että siinä vaiheessa kyse olisi myös meidän suomalaisten palveluista ja sen myös me suomalaiset ymmärrämme yhteisellä euroalueellamme mutta myös koko maailmantaloudessa

kaikki vaikuttaa kaikkeen ja sen takia tässä ollaan ennen muuta pelastamassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa mutta myös koko eurooppaa ja euroaluetta eurooppalaista kilpailukykyä

mitkä varuskunnat perussuomalaiset olisivat lopettaneet

sen takia ei ole pyytänyt kun hallitus ei ole pyytänyt yhdeltäkään työmarkkinajärjestöltä yksittäistä omaa esitystä vaan on pyydetty yhtä yhteistä työntekijöiden ja työnantajien pakettia millä saavutetaan tämä tavoite mikä meidän on saavutettava

onko se ainoastaan dragsvik vai onko joku muu varuskunta mihin te olisitte olleet valmiita koskemaan vai onko niin että varuskuntiin ei kosketa ja eletään kaikilla eri sektoreilla kuin pellossa lapsiemme piikkiin

tämän myötä tuo tartunta josta tänään on paljon puhuttu laajenisi ja epävarmuus markkinoilla valtioiden lainoittamiseen söisi eun luottamusta ja syöksisi sen uuteen taantumaan syöksisi suomenkin syvään taantumaan lamaan ja massatyöttömyyteen

sen sijaan edustaja lindtman totesi että jos edustaja ihalainen olisi laitettu sovittelijaksi niin silloin sopimus olisi syntynyt

ja silloin herää kysymys ovatko sosialidemokraatit estäneet sakta tekemästä sopimusta sitä yhtä yhteistä sopimusta millä päästäisiin yli tästä haastavasta tilanteesta

tämä on tänään estettävä ja tätä tänään nimenomaan ollaan estämässä